jos ajatuksena on päästä siiloajattelusta kohti kaikkia toimijoita osallistavaa ja verkostomaista tekemistä en näe miten se onnistuisi ilman avoimen lähdekoodin ohjelmistojen nostamista tekemisen keskiöön

oikeusministeriö on jo toiminut edelläkävijänä ja ministeri linden mainitsi myös talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen jonka mukaan avointa lähdekoodia pitäisi edistää

toivottavasti seuraavalla hallituskaudella niin avoimen koodin edistäminen kuin kyberuhkien aiheuttamat haasteet yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi johtavat konkreettisiin toimintaohjelmiin

arvoisa puhemies

tervala herätteli helsingin sanomissa suureen liikennepolitiikan linjanmuutokseen jossa painotetaan joukkoliikennettä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tuen kasvattamista ja kehityksen kärjen suuntaamista kohti kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä

rakentamisen painopistettä siirrettäisiin tieverkoston investoinneista ratojen kunnostamiseen

haluamme nähdä suomessa rataverkon joka on nopea ja kattava ja joka yhdessä järkevän hinnoittelun kanssa tekee junaliikenteestä henkilöautoa ja lentokonetta paremman vaihtoehdon

vihreiden tavoitteena on eu tasolla edistää suomen kytkemistä eurooppalaiseen rataverkkoon rail baltican kautta ja pitkällä tähtäimellä junayhteyden rakentaminen helsingin ja tallinnan välillä

arvoisa puhemies

vihreiden tavoitteena on joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen volyymin lisäämisellä paitsi vähentää autoriippuvuutta ja ilmastopäästöjä myös sujuvoittaa ja parantaa eri kulkumuotojen myös autoilijoiden liikenneolosuhteita

seuraavalla vaalikaudella on lisättävä resursseja joukkoliikenteeseen ja kevyen liikenteen lisäämiseen ja parantamiseen mainiten erityisesti suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuen kasvattaminen

samoin ensi hallituskaudella on saatava aikaan päätös pääkaupunkiseudun ruuhkamaksujärjestelmän ottamisesta käyttöön

arvoisa puhemies

mielestäni ongelma ei oikeastaan ole se ettemme kaikki täällä kannattaisi hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämistä vaan se miten nopeasti verotuksen ja sosiaaliturvan uudistuksia saadaan tehtyä

siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet kuuluvat myös tähän pääluokkaan ja haluaisin todeta tyytyväisyyteni siitä että valtiovarainvaliokunnan mietinnössä tänne on esitetty lisämäärärahaa kotimaisen asiantuntijan lähettämiseksi eu edustustoon

olen sitä mieltä että hallituksen toimet perusturvan parantamiseksi ovat lyöneet jarruja köyhyyden ja tuloerojen kaventamiseksi ja se on kohtuullisen hyvä saavutus tällaisessa taloustilanteessa jossa politiikkaa on tehty

suomihan on ollut hyvin voimakkaasti etulinjassa kehittämässä koko eun siviilikriisinhallinnan konseptia ja valmiuksia ja nyt kun eun kriisinhallinnan rakenteet ovat muuttumassa uuden ulkosuhdepalvelun myötä on erinomaista että saamme oman asiantuntijamme mukaan vaikuttamaan tuleviin kriisinhallinnan konsepteihin

täällä salissa keskusteltiin viime kuussa eun nopean toiminnan taisteluosastojen valmiuksista ja siinä yhteydessä jo totesin että näiden osastojen käyttämättömyys on jo itsessään oikeastaan merkki siitä että tarvetta olisi pikemminkin nopean toiminnan siviilivalmiuksien kehittämiselle

yksi konkreettinen asia mistä sen voi aloittaa on lapsilisän muuttaminen etuoikeutetuksi tuloksi jolloin se ei vaikuttaisi toimeentulotuen määrään

arvoisa puhemies

siviilijoukkojen valmiudet liittyvät esimerkiksi hätäavun ja jälleenrakennuksen lisäksi yhteiskunnan perustoimintojen kuten hallinnon sosiaali ja terveyspalveluiden oikeuslaitoksen ja poliisin toimintakyvyn turvaamiseen kriisialueella

toivonkin että tämän asiantuntijan myötä voimme sitten voimakkaasti kehittää myös tätä valmiutta koska samaan aikaan kun eu päätti nopean toiminnan sotilaallisista joukoista päätettiin myös nopean toiminnan siviilivalmiuksista eli civilian response tiimin perustamisesta ja se on jäänyt vähän sivujuonteeksi

suoranaista nälkää näkee ykn arvion mukaan lähes miljardi ihmistä

nälänhätien lisäksi vaarana on aliravitsemuksen aiheuttama oppimis ja työkyvyn heikkeneminen sekä yhteiskunnallisen epävakauden lisääntyminen

nälän poistaminen on myös turvallisuuspolitiikkaa

useiden kansainvälisten järjestöjen lisäksi muun muassa talouslehti economist on kiinnittänyt huomiota pienviljelijöiden tukemisen ympäristöystävällisyyteen ja köyhyyttä vähentävään vaikutukseen

hyvä esimerkki pienviljelijöiden tukemisen tehokkuudesta on malawi jossa ruuantuotanto kaksinkertaistui kun jokaiselle viljelijälle annettiin mahdollisuus saada lannoitteita ja siemeniä

kuten ulkoasiainvaliokunta mietinnössään toteaa kehitysmaiden oma maataloustuotanto ei ole kehittynyt riittävästi johtuen muun muassa kehittyneiden maiden ylituotannon suuntaamisesta kehitysmaiden markkinoille

eun sopima apu pienviljelijöille on ainoastaan ensiapu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensiksi haluan kiittää pääministeriä erittäin selkeästä ja suorasanaisesta perussuomalaisten puheenvuorossa esitetyn kehitysyhteistyön alasajon torjunnasta

nykyinen väestönkasvu yhdistettynä lihansyönnin kasvuun on yksinkertaisesti mahdoton yhtälö

jokaista

kaksi

perussuomalaisetkin varmasti tajuavat että maailmanlaajuinen taloustaantuma ja sen seu raukset kohtelevat kaikkein rankimmin köyhien kehitysmaiden ihmisiä ja maailmanlaajuisen köyhyysongelman syveneminen vaikuttaa myös muihin ihmisiin myös meihin suomalaisiin

ja uskon myös että näistä kansainvälisistä kehitysyhteistyötavoitteista kiinnipitäminen vaikuttaa myös suomen ykn turvaneuvoston väliaikaisen jäsenyyden kampanjaan johon on myös varattu kehysbudjetissa rahaa

arvoisa puhemies

uusiutuvan energian paketista hallitusta voi kyllä hyvin kiittää mutta myönnän että esitys lisäydinvoimasta hävettää minua ja tulen äänestämään sitä vastaan niin kuin muutkin vihreät

arvoisa puhemies

käsittääkseni olemme edelleen ainoa puolue jonka kaikki edustajat aikovat äänestää nyt esitettyjä lupia vastaan

esimerkiksi nuorten pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt dramaattiseen laskuun

nyt esitettyjä ydinvoimalupia markkinoidaan muun muassa energiavalikoiman monipuolistamisella mutta esitetty lisäydinvoima keskittäisi voimakkaasti sähköntuotantoa ja vahvistaisi suomen riippuvuutta tuontiuraanista ja ulkomaisesta teknologiasta se siitä kotimaisuudesta ja omavaraisuudesta

mielestäni on aina parempi korottaa veroja kuin leikata palveluita mutta haluaisin siirtää verotuksen painopisteen työn verottamisesta mieluummin ympäristön saastuttamisen ja kuluttamisen verottamiseen

olen aina pitänyt sosialidemokraatteja joillain mittareilla ympäristömyönteisenä puolueena mutta nyt olen ihmetellyt koko syksyn tätä laajaa vihreän verouudistuksen vastustamista se on ollut hyvin vahvaa

täällä on ihan aiheellisesti oltu huolissaan suomalaisten hyvinvointieroista mutta täytyy nyt taas kerran muistuttaa että hyvinvointierojen syveneminen on pidemmän aikavälin viime laman jälkeinen kehityskulku

kiire ei näin tärkeän asian kanssa voi olla

lainaan vielä lopuksi akateemikko aki kaurismäkeä

minäkin kannan huolta siitä suuresta kiireestä jolla isänmaastani ollaan tekemässä sekä ydinvoiman koekenttää että sen kaatopaikkaa

ihmettelen sitä myös siksi että kun on kerran oma vaihtoehtobudjetti olemassa niin miksei ole tuotu sen yhteydessä omaa mallia ekologisen verouudistuksen toteuttamisesta jos sitä kerran joku kannattaa

mielestäni on erittäin tärkeää sekä tasa arvon että lasten edun ja lasten oikeuksien kannalta että nämä kirjaukset vanhempainvapaiden kustannusten jakamisesta ja perhevapaajärjestelmän kehittämisestä ovat tässä hallitusohjelman päivityksessä

uskon että jos perhevapaajärjestelmää voitaisiin uudistaa joustavammaksi pidemmäksi ja tasa arvoisemmaksi se olisi myös lasten etu

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä että riski kreikan lainaan osallistumisesta on pienempi kuin riskit kreikan maksukyvyttömyyden seurauksista

suomella joka on mukana eurooppalaisessa yhteistyössä ja rahaliitossa ei ole paluuta mihinkään myyttiseen impivaaraan ja sen kansainväliset suomalaiset vasemmistolaisetkin varmasti ymmärtävät

jatkossa on kuitenkin huolehdittava että myös finanssisektori velvoitetaan ottamaan vastuuta rahoitusmarkkinoiden vakaudesta kuten myös valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan

pääministeri viittasi puheessaan kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden sääntöjen käynnissä olevaan uudistamistyöhön ja olen myös siinä ymmärryksessä että suomi on eussa ja eun ministerivaliokunnassa ollut aktiivinen transak tioveron suhteen

toivon tästä vielä pääministeriltä vahvistusta kun siitä on niin paljon täällä salissa epäilyjä varsinkin tuolla vasemmalla laidalla ja kysyisin vielä millaisella aikataululla tämä rahoitusmarkkinoiden uudistustyö etenee

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

avoimuuden lisäksi vihreillä on ollut myös erityisenä tavoitteena näiden kampanjakulujen hillitseminen niin että ehdokkaita saataisiin paremmin rekrytoitua ja oikeusministeri brax on kuitenkin sisällyttänyt tähän esitykseen tämän puolueiden vapaaehtoisen mahdollisuuden sitoutua kampanjakattoihin vaalipiireittäin

kampanjan kulut ovat hyvin erilaisia eri puolilla suomea

vihreät toivovat että tämä ei jää vain toivomukseksi vaan että tästä tulee vallitseva käytäntö jota myös tiedotusvälineet seuraavat

viitaselle kyllä haluaisin todeta että teidän vaatimuksenne joukkoliikenteen määrärahojen lisäämisestä ja syytökset hallitukselle siitä että tämä ei ole tarpeeksi ekologista politiikkaa kuulostavat teidän suustanne erityisen falskeilta sillä viime kaudella teillä oli oma liikenneministeri joka olisi voinut tehdä näiden asioiden eteen jotain mutta budjetissa se ei koskaan näkynyt

en nähnyt koskaan budjettikirjassa tämän tyyppistä esitystä joka on nyt suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemiseksi osoitettu

kuukausilippujen hintoja ollaan alentamassa ja tämä tuki minkä hallitus on nyt osoittamassa suurelle kaupungille on erinomainen ja tervetullut lisä näihin panostuksiin mitä helsinki itse on tehnyt ja vihreät ovat kyllä tulevaisuudessa valmiita edelleen kasvattamaan tämän määrärahan osuutta liikennebudjetissa

arvoisa puhemies

ajatus vapaasta markkinataloudesta ilman riittävää poliittista sääntelyä on osoittautunut täysin kestämättömäksi ja vastuuttomaksi tieksi jota kauhistellaan nyt ympäri maailmaa niin politiikan vasemmalla kuin oikeallakin laidalla

talousennusteiden synkistyessä synkistyvät myös suomen työttömyysluvut

työttömyyden kasvun loiventaminen kuntatalouden turvaaminen sekä ilmastonmuutoksen torjuminen jonka täytyy olla taloudellisesta tilanteesta riippumatta jokaisen hallituksen itselleen antamien tehtävien kärjessä

en suhtaudu velanottoon kevyesti koska kysymys on myös siitä että politiikassa tehtyjä virheitä maksatetaan tulevilla sukupolvilla

kuten palkansaajien tutkimuslaitoksen jaakko kiander ja heikki taimio totesivat eilisessä helsingin sanomissa suhteellisen hidaskin bruttokansantuotteen kasvu pienentää velan ja samalla korkomenojen osuutta bruttokansantuotteesta merkittävällä tavalla

arvoisa puhemies

finanssikriisistä selviytyminen antaa kaikessa vaikeudessaan myös mahdollisuuden vastuunalaisemman inhimillisemmän ja ilmastoystävällisemmän politiikan toteuttamiseen

kehysbudjetti ottaakin reippaita askelia ekologisen verouudistuksen suuntaan

arvoisa puhemies

liian heikosti säädellyt markkinat ja huoleton kuluttaminen velaksi ilman vastuuta ympäristölle koituvista kustannuksista ovat johtaneet talousjärjestelmän ja ympäristön yhteenkietoutuneeseen kriisiin jonka hoitaminen on meidän kaikkien tehtävä

nytkin valtiovarainvaliokunta esittää lisämäärärahaa ja hallitus aloitti myös uutena tukimuotona suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemisen mikä on erinomainen asia ja sen volyymiä on syytä vielä kasvattaa jatkossa huomattavasti samoin kuin kevyen liikenteen tukemisen osuutta

olisin vielä kysynyt ministerin näkemystä niin kuin moni muukin on kysynyt tähän liikenneviraston raporttiin joka on toki asiantuntijanäkemys ei poliittinen näkemys mutta kuitenkin esimerkiksi vihreästä näkökulmasta se sisälsi erinomaisia painotuksia nimenomaan joukko liikenteen kevyen liikenteen ja raideliikenteen osalta

demokratiavajekin paranee hiljalleen europarlamentin vallan kasvaessa

koska suuri osa poliittisista ongelmista kuten ilmastonmuutos ylittää valtioiden rajat on politiikkaakin pakko pystyä tekemään ylikansallisesti

valtioneuvoston selonteossa todetaan että eu on suomelle keskeinen kanava jonka kautta vaikutetaan maailman kehitykseen ja globalisaatioon

tähän toteaisin että se ei ole vain keskeinen vaan suomen tärkein kanava globaalin politiikan tekemiseen hyvinä esimerkkeinä kansainvälinen ympäristöpolitiikka ja kriisinhallinta

tällä hetkellä näyttää siltä että maailmanpolitiikassa ollaan palaamassa takaisin monenkeskiseen yhteistyöhön eikä vähiten yhdysvalloissa tapahtuneen vallanvaihdoksen johdosta

maailmantaloudessa eletään kuitenkin hyvin vaikeaa aikaa jonka seuraukset näkyvät konkreettisesti ihmisten arkisessa hyvinvoinnissa ja tulevaisuuden suunnittelussa

globaali johtajuus ei saa rajoittua maanosan globaalin kilpailukyvyn ylläpitämiseen vaan ulottua pääministerin puheessaan mainitseman sosiaalisen ulottuvuuden edistämiseen myös euroopan rajojen ulkopuolella

se tarkoittaa että esimerkiksi kauppapolitiikassa ei toimita niin että se nakertaa pohjaa kansainväliseltä ilmasto tai kehityspolitiikalta

arvoisa puhemies

pidän eun tärkeimpinä tulevaisuuden haasteina sosiaalisen ulottuvuuden rakentamista kansainvälisen kriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön edistämistä ja ilmastonmuutoksen hallintaa

uskon että eun niin kutsuttu legitimiteettivaje ja kansalaisten laimea kiinnostus eun päätöksentekoa kohtaan johtuu suureksi osaksi siitä että sosiaalisen euroopan rakentaminen on jäänyt puolitiehen

euroopan sisämarkkinoita on kyllä kehitetty ja kaupan esteitä poistettu mutta hyvinvoinnin työllisyyspolitiikan kestävän talouden ja tasa arvon kehittämisessä eu ei ole päässyt yhtä pitkälle